tavoitteena on toimintamalli jolla kuntasektorin järjestämisvastuulla olevien palveluiden järjestämisen sekä niiden rahoituksen kokonaisuus pidetään tasapainossa sekä julkisen talouden että koko kansantalouden kantokykyyn sovitetulla tasolla

pidän hyvänä erityisesti sitä että kielitaidon testaaminen voitaisiin määrätä pakolliseksi myös eu ja eta valtioiden kansalaisille silloin kun tehtävällä on vaikutusta potilasturvallisuuteen

kun tuossa valiokunnan mietinnössä lukee että edellytetään että tehtäisiin toimia tämän rakenneuudistuksen rinnalla erityisesti perusterveydenhuoltoon niin kysyn mitä toimia hallitus aikoo tehdä

kustannustehokkuuden parantamiseksi on myös vahvistettava kuntien tuottavuus ja tuloksellisuustietoutta ja kehitettävä tilastointia siten että se todellakin antaa vertailukelpoista ja riittävän laaja alaista tietoa kuntataloudesta

pidän myöskin tärkeänä että kielitaidosta varmistutaan ennen ammatinharjoittamisoikeuden tai ammattinimikkeen käyttöönotto oikeuden myöntämistä eli näinpäin tämän haluan tässä nähdä

jonot tulevat erittäin kalliiksi

pidän myös tuon sähköisen hälytysjärjestelmän käyttöönottoa tärkeänä kun terveydenhuoltoon liittyvän työvoiman liikkuvuus lisääntyy

totean lopuksi että valiokunta edellyttää lausumassa että kuntapalveluiden kustannusseurantaa on kehitettävä siten että palveluiden kustannuksista on saatavilla kuntakohtaiset ajantasaiset ja vertailukelpoiset tiedot

ihan lopuksi arvoisa puhemies vielä haluan kiinnittää tärkeään asiaan huomiota eli tähän jatkuvaan ammattilliseen kehittymiseen joka on osa tätä direktiivin toimeenpanoa

on todella tärkeää että terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat työuransa aikana ajanmukaistaa tietojaan taitojaan ja pätevyyttään säännöllisesti eikä tämä tapahdu vain automaattisen tunnistamisen piirissä olevien ammattien sisällä

ja on hyvä harkita vielä kun tätä lakiesitystä käydään läpi onko tarpeen täsmentää täydennyskoulutukseen liittyviä laadullisia ja määrällisiä suosituksia sosiaali ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön osalta

kyllä on niin että ei täällä ole kukaan käyttänyt sellaista puheenvuoroa että me väitämme että kaikki pienituloiset säästäisivät tähän sidottuun pitkäaikaissäästöön

rakennepaketissa hallitus on päättänyt että selvitetään vanhemmuuden kustannusten tasausmallit ne kustannukset joita työnantajille aiheutuu

olisin kysynyt valtiovarainministeriltä mutta hän poistui onko hallitus valmis toimimaan aktiivisesti sillä tavalla että se kannustaa työmarkkinajärjestöjä löytämään ratkaisun jotta tästä tasa arvon häpeätahrasta ja yrittäjyyden jarrusta päästään

tällä hetkellä työnantajalle aiheutuvat kustannukset estävät palvelualojen naisvaltaisten alojen kasvua ja ne aiheuttavat myöskin hyvin paljon epätasa arvoa

toivoisin että hallitus jossain vaiheessa vastaa ja myöskin tuo esitykset tällä eduskuntakaudella eduskunnalle että tämä asia saadaan vihdoin ratkaistua

pidän hyvin tärkeänä myöskin sitä että tavallinen keskituloinen palkansaaja jos hänen tilanteensa on sellainen että hän haluaa täydentää sitä työeläkettään hän on ollut esimerkiksi työelämästä pois voi säästää

aivan niin tuossa lakiesityksessä todellakin todetaan niin että mikäli taloyhtiö hakee tupakointikieltoa parvekkeelle silloin tuo kielto on määrättävä

suomen tulevaisuuden kannalta juuri nuorten kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien vammaisten eläkeläisten työttömien kannalta on erityisen tärkeää että talous tasapainotetaan niin ettemme joudu kreikan tielle

totean myöskin sen että tähän kokonaisuuteen perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota ja totesi tekstissään eräitä pehmennyksiä joita me emme tässä ottaneet

kävimme todellakin keskustelun siitä että lainsäädäntövalta on todellakin valiokunnalla ja tässä kansanterveydelliset näkemykset voittivat

urpilaiselta

oletteko te tämän sovun takana koska sosiaalitupon takana te ette ole

onko mahdollista että hallitus todellakin katsoisi ensi vuoden talousarvion vaikutusarviot tekisi kokonaisvaikutusarvion ja lisäisi sen budjetin täydennyksenä yleisperusteluihin niin että nuo arviot olisi tehty ja ne olisi läpivalaistu sitten budjetin yleisperusteluissa

oletteko tämän tärkeän sovun takana joka turvaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan

arvoisa puhemies

siksi ensi vuoden talousarvion keskeinen asia on se työlinja

tavoite on että leikkauksia tehdään mahdollisimman tasapuolisesti ja hyvä on että esimerkiksi toimeentulotuen indeksikorotukset tehdään ettei kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta leikata

ja toistan vielä että mielestäni olisi erittäin tärkeää että tulevaisuudessa valtion talousarvion yleisperusteluissa olisi erityisesti vaikeasti vammaisten eläkeläisten ja esimerkiksi lapsiperheiden osalta väestöpohjainen vaikutusten arviointi

toivon että tällainen jopa täydennyksenä tuodaan jo ensi vuoden budjettia koskien

kyllä on itsestään selvää sinivihreälle hallitukselle ja kokoomukselle se että tämän ekologisen verouudistuksen sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan

meille on itsestään selvää se että me huolehdimme siitä että sari sairaanhoitajalla ja olli opettajalla on mahdollisuus asua kotikaupungissaan helsingissä myös tulevaisuudessa niiden verouudistusten jälkeen joita täytyy tehdä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi

mutta kyllä suomalaisista enemmistölle on ainakin itsestäänselvää se mikä on epäselvää sosialidemokraateille ja puheenjohtaja urpilaiselle että ilmastonmuutosta vastaan taistelu ei ole ilmaista

me joudumme maksamaan vähän enemmän jotta me voimme jättää tulevaisuudessa maapallon paremmassa kunnossa tai edes tässä kunnossa meidän lapsillemme

mutta ne uudistukset täytyy tehdä suomalaiset ovat niistä valmiita maksamaan mutta ne uudistukset täytyy tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja siihen tämä hallitus pyrkii

tämän tupakkalain erityinen sininen lanka kuten tässä puheenjohtajakin totesi on se että me haluamme suojella lapsia ja nuoria siltä että he aloittaisivat mitään tupakkatuotteen käyttöä

olen erittäin ylpeä siitä että tämä uudistus on uskallettu tuoda ja sitä uudistusta on koko ajan arvioitu ja uskon että eduskuntakin tulee tätä verouudistusta arvioimaan

kun puhutaan viestinnässä tupakan vaaroista niin on tärkeää että tupakan savukkeiden terveyshaittojen lisäksi pitäisi keskustella myös muiden nikotiinituotteiden mahdollisista haitoista

urpilainen

vaikka meillä on tuotteita jotka ovat vähemmän vaarallisia kuin perinteinen tupakka se ei tarkoita todellakaan että ne ovat terveellisiä sillä mikä tahansa on terveellisempää kuin tupakka niin vakava myrkky tuo tupakka on arvoisa puhemies

ehkä epäselvyyttä oli siinä että nuorisotakuun määritelmää on muutettu eli sitä kehitetään yhteisötakuun suuntaan ja siksi se vertailtavuus edellisen hallituksen lukuihin oli ehkä hieman hankalaa

eli on hyvä todeta että joskus eduskunnan on hankala saada tietoja mutta tässä me kyllä luvut saimme kiitos siitä ministerille ja hallitukselle

yhteenvetona totean että edellisen hallituksen ministerit leikkasivat kaksin käsin molemmissa käsissä oli sakset nyt ministerillä on sakset toisessa kädessä mutta toinen käsi kehittää koulutusta

ihan ed

tuli hieman mieleen se vaalimainos oliko se sakn vai sosialidemokraattien sakn vaalimainos taisi olla ennen eduskuntavaaleja jossa aivan pöyristyttävästi suomalaisia peloteltiin

arvoisa puhemies

kyllä työeläkejärjestelmän kehittäminen on sinivihreän hallituksen keskeinen tavoite

on erittäin hyvä että tämä keskustelu tuli mutta kun oppositio tekee välikysymyksen niin odottaisi että sieltä tulisi sitten niitä omia ehdotuksia

samalla me rinnalle haluamme laajentaa tätä

tämä ei ole uusi verotuki vaan laajentaa tätä verotukea sillä tavalla että tulee uusia säästämisinstrumentteja niin että kuluttajille tulee uusia mahdollisuuksia

yhtään uutta ehdotusta ei tässä keskustelussa ole tullut ja kaikki ne hyvät toimenpiteet hienot edistysaskeleet joita hallitus on tehnyt joista jo lakikin on hyväksytty te keskustelussa olette torpanneet

tätä nykyistä säästämisjärjestelmää parannetaan niin että se olisi mahdollisimman hyvä suomalaiselle kuluttajalle että he löytäisivät oman vaihtoehtonsa siitä

kovin vähän on villoja

selvää on se että mitä suuremmat tulot sen suuremmat mahdollisuudet on varmasti säästää sitä ei ole kukaan tässä kieltänyt

meillä helsingissä on vanhusneuvosto puhuin eilen juuri vanhusneuvoston puheenjohtajan kanssa ja he lähettivät terveisiä ministereille ja toivoivat jos mahdollista että tulevassa laissa vahvistettaisiin vanhusneuvostojen asemaa

esimerkiksi tanskassa on aivan erinomaisia kokemuksia tästä ja siinä olisi mahdollisuus kuulla juuri asiakasnäkökulmaa eli tähän toivon vastauksen

olisi hyvä kuunnella mitä täällä edustajatoverit puhuvat

mutta tässä veroedussa on todellakin kysymys siirretystä verotuksesta eli todellakin valtio saa sitten ne verotulot sen jälkeen kun säästöt nostetaan eli silloin kun nämä säästöt otetaan käyttöön

eli valtio kyllä saa nuo verotulonsa

eli mielestäni se on erittäin hyvä investointi enkä tätä lakiesitystä haluaisi hylätä niin kuin ilmeisesti demarit täällä esittävät

erinomaisia puheenvuoroja on ollut tässä salissa lisämäärärahoja ei ole niinkään penätty vaan ollaan annettu evästystä ehkä vähän kotiläksyäkin ministereille erityisesti peruspalveluministerille siitä että jatkossa täytyy tehdä parempaa politiikkaa fiksumpaa politiikkaa täällä on tehty lista siitä

kun tuossa annoin erityisen lämpimät kiitokset ministerille eduskunnan kuulemisesta niin haluan tässä nostaa esille asian joka on noussut useissa puheenvuoroissa esille ja se on juuri tämä oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhentäminen ja erilaisten toimintaprosessien kehittäminen jotta ei olisi tyhjäkäyntiä ja saataisiin asiat sujumaan

toivon että tähän sitten erityisesti kiinnitetään huomiota myöskin silloin kun kehysriihessä katsotaan säästöjä pelkästään ei veroja koroteta eikä leikata vaan tehdään parempaa politiikkaa

haluan vielä kysyä ministeriltä uudesta tietohallintolaista joka syksyllä tuli voimaan millä tavalla sosiaali ja terveysministeriö on muuttanut käytänteitään että saadaan valtakunnallinen ote tietojärjestelmiin

täällä on mainittu oikeusturvaohjelma jota tehdään mutta toivoisin että sen rinnalla ministeriössä ministeri vaikka katsoisi hallituksen välitarkastukseen niin että saataisiin tällä vaalikaudella tätä asiaa eteenpäin etteivät lakivaliokunta ja kunta ja terveysjaosto joutuisi vuosittain erityisesti tähän kiinnittämään huomiota

nyt kun katsotaan sitä mietintöä jonka valtiovarainvaliokunnassa olemme kirjoittaneet siellä todetaan että kuntatalous ei millään mittarilla ole tasapainossa ja edellytys sille että jatkossa voidaan turvata palvelut niin sote palvelut kuin esimerkiksi sivistyspuolen palvelut on se että sosiaali ja terveydenhuollon uudistus onnistuu

olemme huolissamme siitä mikä on se kannuste joka saa sitten ne alueet mitkä nyt sitten tulevaisuudessa tuottavatkin palveluita tuottamaan palvelut tehokkaammin

on erinomaista että siihen on määrärahat mutta toivoisin että loppupuheenvuorossanne kertoisitte ajatuksia siitä millä tavalla tätä asiaa saadaan eteenpäin ihan tällä vaalikaudella

kun me teemme päätöksen lastensairaalasta niin lupaatteko te arvoisa peruspalveluministeri myöskin löytää keinot että valtakunnan tasolla valtiovalta tulee mukaan ja varmistaa että saamme suomeen uuden lastensairaalan

kysyisin tässä

kun olemme useasti edellyttäneet että julkiseksi saataisiin palveluiden tuottamisen hinta ja laatu jotta meillä olisi tietoa sitten valita kustannustehokkaimmat tavat tuottaa palveluita voisimme benchmarkata katsoa missä ovat hyvät käytännöt niin kysyn ovatko ministerit nyt valmiita heti joulun jälkeen ryhtymään toimeen ja laittamaan kuntoon sen että meillä alkaisi valmistelu julkisista laaturekistereistä ja meillä olisi palvelujen tuotantohinta esillä että voitaisiin ne parhaat tavat valita ja saada riittävästi rahaa sitten myös

arvoisa puhemies

mikä oikein on sdpn verolinja

on välttämätöntä ja tärkeää että eduskunta käsittelee hallituksen linjaamia uudistuksen askelmerkkejä ja kun on kuullut hallituksen ja hallitusryhmien puheenvuoroja voi sanoa että palvelut palvelut ja palvelut

ekologista verouudistusta te suurin sanoin kritisoitte julkisuudessa mutta teidän varjobudjetissanne käytätte hyväksi ne rahat jotka tulevat tästä uudesta esityksestä sen verokertymän

valiokunta kuitenkin katsoo että kunnat ovat keskeinen osa julkista taloutta ja siksi on perusteltua että kunnat osallistuvat nykyistä suuremmalla peruspalvelujen omarahoitusosuudella julkisen talouden tasapainottamiseen